sen on tärkeää senkin takia että meidän varuskuntaverkkomme harvenee ja nämä matkat tulevat pitenemään ja on inhimillistä että myös kotikonnuille sieltä varuskunnasta päästään

arvo määriteltäisiin esityksen mukaan palautuksessa samalla tavalla kuin käytettyjen maahan tuotavien ajoneuvojen arvo määritellään autoverotuksen yhteydessä

mutta on syytä minun mielestäni panna myös merkille se että tämä uusi veronpalautus ei kuitenkaan tule koskemaan nykyistä ajoneuvokantaa vaan soveltuisi vain niihin ajoneuvoihin jotka verotetaan ensimmäisen kerran esityksen voimaantulon jälkeen

meillä varusmiehiksi ja naisiksi valikoituu tällä hetkellä yhä pienempi osa ikäryhmästä

palautuksen maksaisi tällaisissa tapauksissa tulli hakemuksesta

samalla vielä autoveron määrälle suoritettavasta arvonlisäveron suuruisesta verosta eli niin sanotusta elvstä tultaisiin luopumaan

mutta heistä toki valtaosa on nimensä tästä aloitteesta pois vetänyt ja ymmärrän sen hyvin

arvoisa puhemies

niin kuin tuossa debatissa totesin olen tyytyväinen että vihreiden ministeri tarja cronbergin johdolla nyt tätä kauppojen aukioloaikaa ollaan uudistamassa ja järkeistämässä

ja kun autoilun verotusta uudistetaan niin silloin on mielestäni varsin tärkeää että nopeasti on tiedossa se miten verotus tulee muuttumaan ja miten se tulee vaikuttamaan esimerkiksi ihmisten autovalintoihin ja niihin valintoihin jotka on jo tehty

ddrssähän aikanaan asunnon arvosta sai helpotusta kun lapsia sai ja en aivan tämäntyyppistä politiikkaa ymmärrä enkä toivo suomeen

on erikoista että tällä hetkellä esimerkiksi elokuussa kaupat saavat olla sunnuntaisin auki jos yritys kauppias näkee sen tarpeelliseksi ja mielekkääksi mutta heti syyskuun alussa pitää ovet laittaa kiinni vaikka kauppias ja asiakkaat näkisivät sen mielekkääksi

mutta varusmiespalvelus rasittaa myös taloudellisesti nuorten miesten ja naisten jotka osallistuvat taloutta

meidän kokoomuksen vastaus siihen miten kannustetaan perheitä hankkimaan lapsia taikka millä tavalla kokoomuksessa halutaan tukea naisten ja miesten välistä tasa arvoa on vanhemmuuden kustannusten tasaaminen joka on meille yksi keskeinen asia joka toivottavasti saadaan hoidettua kuntoon

arvoisa puhemies

ensimmäinen puheenvuoroni käsitteli enempikin näitä omia ajatuksia ja myönteisiä ajatuksia joita yleisesti kaupan aukioloon minulla on

pidän tärkeänä sitä että myös siitä kannetaan huolta ja haluan antaa arvostusta sille että puolustusvaliokunnan puheenjohtaja jussi niinistö on aktiivisesti pitänyt esillä kotiuttamisrahakeskustelua

mutta on kiistatta totta että tämä kaupan aukiolon laajentaminen on aiheuttanut tiettyjä haasteita ja ongelmiakin ja niitä ei pidä missään tapauksessa vähätellä eikä sivuuttaa tässä keskustelussa eikä niin ole tapahtunutkaan

tämän todisteleminen tässä salissa on varmasti sula mahdottomuus

kaupan tavaraa saa kuitenkin ympäri vuoden pienistä myymälöistä huoltoasemilta ja haja asutusalueiden elintarvikekaupoista ja niin kuin totesin ed

se on keino jolla voimme huolehtia siitä että naisvaltaiset alat eivät kärsi siitä että äidit jäävät äitiyslomalle tai toisaalta äidit eivät kärsi siitä että heidän työurastaan tulee katkonainen

haluan itse tukea edustaja eero lehden tekemää esitystä että yrittäjille voitaisiin taata lain kautta oikeus tuohon yhteen vapaapäivään ja minun mielestäni siinä toteutuisi paremmin se logiikka kuin siinä että ilmoittaisimme että pakolla pitää tehdä näin vaan annettaisiin lain kautta mahdollisuus pitää tuo vapaapäivä

mitä myy missä myy minkä kokoisessa tilassa myy koska myy kuka myy kuka myy sitä ei taida olla

mutta itse en kyllä missään tapauksessa voi tätä perussuomalaisten lakialoitetta olla tukemassa vaan itse lähden mieluumminkin sieltä vanhemmuuden kustannusten kannustavuuden parantamisesta ja esimerkiksi isyysvapaan pidentämisestä ja tämäntyyppisistä ratkaisuista jotka kannustavat perheitä entistä laajemmin ottamaan vastuuta toisista itsestä

silloin on jo päätetty että näitä vaikutuksia pitää seurata ja minun mielestäni ne vaikutukset ovat ainakin osittain olleet sen suuntaisia että tämä ministeri cronbergin tekemä esitys on perusteltu ja kannatettava

ymmärrän sen että ei sitä varmasti tänä vuonna eikä ensi vuonna tulla palauttamaan kun valtiontalous on tässä tilanteessa mutta pidän sitä kyllä tärkeänä että päätös kotiuttamisrahan palauttamisesta tehtäisiin vaikkapa muutamien vuosien päähän

onko apteekki

onko automaateista tapahtuva myynti

keskustelu on täytynyt karsia lähestytään toisistaan ja itsestään

on erittäin tärkeää tukea näiden naisten ja miesten jotka suorittavat tärkeän ja arvokkaan palveluksen isänmaan eteen paluuta siviiliin

tässähän on kyse nyt kuitenkin ihan teknisestä kysymyksestä eli hallituksen esitys ei muuta suomen ympäristökeskusten asemaa tai tehtäviä vaan tämä on aluehallinnon uudistamiseen liittyvä tekninen uudistus tai lainsäädäntö jossa ympäristökeskusten asemaa turvataan

arvoisa puhemies näihin kaikkiin erilaisiin myyntitilanteisiin löytyvät omat säädökset tästä säädösten suomesta

toivon että tämä kotiuttamisrahakeskustelu nousee esille esimerkiksi seuraavaa hallitusohjelmaa kirjoitettaessa

arvoisa puhemies

haluan antaa puhemiesneuvostolle kiitosta että tämän lakiesityksen käsittely ei ole yhtä aikaa eduskunnan kirjaston glögien kanssa

niin kuin ympäristövaliokunnan kuulemisessa ja mietinnössäkin halusimme nostaa esille on tarvetta turvata suomen ympäristökeskusten toimintaedellytykset tulevaisuudessakin

hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan ja parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista annetun lain kumoamisesta on tervetullut ja odotettu

mutta nykymalli on täydellisen epäreilu ja lisää nimenomaan teidän paheksumaanne autoilua kun sinne moottoritien varteen täytyy s markettiin taikka k markettiin huoltoaseman yhteyteen mennä

esitys pohjautuu hallitusohjelmaan jossa olemme sopineet että osana sääntelyn purkua kauppojen aukioloaikoja vapautetaan

silloin kun nämä uhat tiedostaa niihin osataan myös varautua ja niitä osataan seurata ja niihin osataan myös sitten tarpeen mukaan puuttua ja tehdä tarkennuksiakin

arvoisa puhemies

haluan antaa kiitosta myös ministeri lindströmille siitä että tämä lakialoite ja hallituksen esitys menevät siihen asti että näistä lukuisista poikkeuksista luovutaan kokonaan

arvoisa puhemies

mutta hyvät kollegat jos aina pelkäämme näitä uudistuksia niin ei tässä maassa mitään tule koskaan tapahtumaan eikä eteenpäin menemään

edustaja kymäläinen kyllä minun mielestäni hyökkäsi varsin epäreilulla tavalla keskustaa kohtaan täällä salissa

edustaja kymäläinen toi esille nämä kivijalkakaupat

jatkossa kauppaliikkeet ja parturi kampaamot voivat pitää ovia auki tai kiinni oman harkintansa perusteella ilman että esimerkiksi tiettyjen juhlapäivien aukioloihin tarvitsee hakea erikseen poikkeuslupaa

kuluttajien valinnanmahdollisuudet lisääntyvät kun asiointi tiettyinä päivänä ei ole enää sidottu kaikkein pienimpiin ruokakauppoihin jotka eivät välttämättä aina ole se lähimpänä sijaitseva vaihtoehto

yhden pankin kaatumisesta lähti liikkeelle maailmanlaajuinen talouskriisi ja me tiedämme mitä se tarkoitti suomessa

edustaja mikkonen niin kuin lukuisat vihreiden kansanedustajat antaa täällä ymmärtää että vihreät eivät leikkaa koulutuksesta he eivät leikkaa kehitysyhteistyöstä he eivät leikkaa perheiltä eivät pienituloisilta

onneksi viime hallituskaudella keskustan ja kokoomuksen johdolla elvytettiin ja päästiin yli rakentamaan siltaa siihen vaiheeseen joka nyt on meidän tehtävämme yhdessä sosialidemokraattien ja kokoomuksen kanssa hoitaa kuntoon eli kuroa umpeen se kestävyysvaje joka julkisessa taloudessa on että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessakin voi toimia

ne voivat tulevaisuudessa vapaasti valita aukioloaikansa eli sen mukaan onko ihmisiä kauppaan tulossa ja näkeekö kauppias tarpeelliseksi ja kannattavaksi kaupan auki pitää se on kauppiaalle tulevaisuudessa mahdollista

mutta kun heidän puheenjohtajansa edustaja niinistö oli hallituksessa jossa toki mekin olimme niin silloin leikattiin lapsilisistä nyt ei leikata leikattiin perusopetuksesta luovuttiin oppilaitosten perustamishankkeiden rahoituksesta kehitysyhteistyömenoista säästettiin lääkekorvauksille asetettiin vuosittainen omavastuu kattoa alennettiin ja niin poispäin

tässä edustajat kuusisto ja tölli tekevät hyvän lakialoitteen jossa nostetaan hyvin tärkeä ongelma esille ja tämä toki on nyt tulossa juuri hyvinkin ajankohtaiseksi

suuret marketit saavat olla auki sunnuntaisin ympäri vuoden mutta kesällä niiden on suljettava nykyistä aikaisemmin eli tässä näkyy näitä painotuksia joita nyt tuon seurannan seurauksena on haluttu tehdä

tilanne on ollut kohtuuton

toinen mikä minun mielestäni merkittävällä tavalla on muuttanut tilannetta on nettikauppa mikä on muuttanut tilanteen siihen että niillä ei ole aukiololainsäädäntöä lainkaan

haluan tämän nyt vain pöytäkirjaan kun näistä vihreiden puheenvuoroista tulee hyvin hyvin erilainen kuva kuin siitä mitä he silloin tekevät kun heillä on valtaa ja vastuuta

nyt he ovat aktiivisesti vasemmistoliiton kanssa kamppailemassa tuosta populistipuolueen ykkösleimasta

voimassa on myös joitakin pidempiaikaisia tai toistaiseksi voimassa oleviksi myönnettyjä poikkeuslupia

se on erittäin positiivista että kauppakeskusten pieniä liikkeitä ei enää tulevaisuudessa voida velvoittaa pitämään auki kauppojaan sunnuntaisin edes näiden nykyisten säädösten vaatimissa rajoissa

arvoisa puhemies

on ollut aivan erikoista että lapissa toimiva yksi virkamies on tiennyt paremmin kannattaako esimerkiksi juhannushäihin kampaajan tehdä kampausta vai ei jos asiakas sellaista on halunnut tai että yksi lapissa toimiva virkamies on päättänyt että tässä kaupungissa oleva kauppa saa olla auki mutta naapurikaupungissa oleva kauppa ei saa olla auki tai maalaiskunnassa oleva kauppa ei saa olla auki

se on ollut monessa kauppakeskuksessa täysin kohtuutonta että yksinyrittäjä on joutunut pitämään pienen silmäasema liikkeensä taikka kultakaupan auki sunnuntaisin tämän kauppakeskuksen ehtojen takia

tällä tähdätään nimenomaan siihen että autokanta muodostuisi ympäristöystävällisemmäksi ja niin että ihmiset valitsisivat sellaisia autoja jotka ovat tarpeeseen nähden oikean tyyppisiä

en sitten tarkasti tästä nopeasti osaa tietää onko tällaisia muita mahdollisia haasteita ja tarpeita joita ehkä terveyden kannalta taloissa pitäisi huomioon pystyä ottamaan mutta tämä asia on varmasti syytä selvittää ja tutkia ja olla sitten valmis myös tekemään tarvittavia tarkennuksia ja korjauksia jos ja kun niihin tarve ilmenee

tämä on hyvä että tämä nyt sitten keskustan ja kokoomuksen kansanedustajien vaatimuksesta tähän lakiesitykseen saatiin näin kirjattua

itse olen vahva autoilun puolestapuhuja ja toimija monessakin mielessä

olen saanut tästä aiemmastakin päätöksestä palautetta nimenomaan siitä lähestymisestä että tietyt harrasteautot taikka isommat autot ovat kärsineet mutta kuitenkin täytyy muistaa se että hyvin suuri osa autoista halpeni tämän uudistuksen jälkeen

arvoisa puhemies

gustafssonin ja monen muun toimesta nuorille ja nuorisotyöttömyyden hoitamiseksi

tämäkin esitys toki kohtelee leasingautoista osaa hieman kovakouraisesti mutta toivottavasti niin että ihmiset valitsevat leasingtilanteessakin ympäristöystävällisemmän ja tilanteeseen paremmin sopivan auton

sak vastaa tänään huutoon julkistamallaan raportilla potkuja mieluummin nuorille

irtisanomisjärjestystä koskevat säännöt ja suositukset pitäisi saada sitoviksi jotta työnantajat potkisivat saneerauksissa pihalle mieluummin nuorimpia työntekijöitä

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen perusteluissa ei sinänsä odoteta mitään valtavia tai nopeita työllisyysvaikutuksia vaan arviot ovat maltillisia niin kuin niiden pitää ollakin

lain voimaantulon jälkeen haja asutusalueille avattavat kaupan suuryksiköt ja myymäläkeskittymät tulevat myös aukiolosäännösten piirin

me kävimme puolustusvaliokunnassa näistä ampumaradoista itse asiassa lopussa ehkä kaikista pisimmän ja perusteellisimman keskustelun ja siellä keskustelussa tuli esille erilaisia näkökulmia ampumaratojen hyödyntämisestä ja lopulta päädyimme siihen muotoiluun joka meidän mietinnössä kuuluu näin

suuremmat hyödyt ovat odotettavissa pitemmällä aikavälillä kun alalla saadaan kokemukseen perustuvaa tietoa kuluttajakäyttäytymisestä ja aukiolot voidaan tulevaisuudessa optimoida vastaamaan kuluttajakysyntää mahdollisimman tehokkaasti

kysyisin arvoisalta työministeriltä

eihän tällaisia sakn haaveita nuorten polkemiseksi vaan missään tapauksessa oteta tosissaan eihän ministeri cronberg

kauppias kauppa tekee ratkaisun koska kannattaa kauppaa tehdä koska ei kannata ja toisaalta myös lainsäädännössä säilyy se että jokaisella kauppiaalla esimerkiksi ostoskeskuksessa säilyy oikeus vapaapäivään pitää kauppa kiinni yhtenä päivänä

valiokunnan näkemyksen mukaan viranomaisten ja kuntien tulee selvittää mahdollisuuksia pysyttää puolustusvoimauudistuksen myötä tarpeettomiksi käyvät ampumarata alueet mahdollisuuksien mukaan edelleen ampumaratakäytössä

arvoisa puhemies

viime kaudella ei todellakaan toimittu sillä tavalla kuin edustaja kymäläinen toi esille että olisimme vain menneet kuin juna eteenpäin vaan siinä vaiheessa kun talous alkoi sakata ja meidän oli muutettava linjaa siinä vaiheessa tämä hallitus itse tai edellinen hallitus itse asiassa ensimmäisenä euroopassa lähti elvytykseen ja erittäin vahvaan elvytykseen

me tiukensimme tätä vielä aivan käsittelyn lopussa muotoon että me haluamme että ne selvitetään eli se muutettiin muotoon tulee selvittää ja nimenomaan niin että käydään läpi ampumaratojen tarve vapaaehtoisen maanpuolustuksen näkökulmasta mutta näiden lopetettavien varuskunta alueiden ampumaradoilla on käyttöä myös metsästys ja harrastuskäytössä ja haluttiin myös tämä puoli esillä pitää

arvoisa herra puhemies

myös oecd on toistuvasti suosittanut maallemme raskaasti säänneltyjen alojen kuten päivittäistavarakaupan sääntelyn keventämistä ja nyt siinä toimitaan

haluan kiittää ennen muuta meidän hallinnonalamme ministeriä mutta myös valtiovarainvaliokuntaa ja asunto ja ympäristöjaostoa aktiivisesta ja hyvästä työstä mitä olemme tehneet näiden asioiden ympärillä ja myös meidän erinomaista valiokuntaneuvostamme mari nuutilaa jonka kanssa olemme työtä saaneet tänäkin syksynä tehdä

kansainvälistä vertailua on helppo myös löytää lukuisia

tämä itse asiassa noudattelee hyvin tarkasti sitä pohjaa päälinjoja joista viime vuoden marraskuussa nämä järjestöt yhdessä sopivat

arvoisa puhemies

mutta myös sitten on ampumarata alueita joita kunnilla taikka kaupungeilla on toivetta saada muuhun käyttöön ja myös tämä haluttiin pitää selvittämisen alla ja mahdollisuutena eli käydä myös keskustelu siitä onko ampumarata sellaisessa paikassa että se kannattaa nyt puolustusvoimien poistuessa ottaa muuhun käyttöön ja etsiä sitten esimerkiksi korvaavat ampumaratapaikat muualta

näin ei tähän päivään ja tuohon vuodenvaihteeseen asti ole ollut ja se on ollut yksi syy siihen että maamme ei ole allekirjoittanut ratifioinut ykn vammaissopimusta jonka mukaan kotikunnan ja asuinpaikan vaihtoa rajoittavat säännökset rikkovat ihmisoikeuksia

arvoisa puhemies

pidän tätä hallituksen esitystä erittäin tervetulleena ja uskon että tällä tullaan tähän maahan saamaan lisää työpaikkojakin ja myös nostamaan samalle viivalle erilaiset kauppaliikkeet

on myönnettävä että ympäristöhallinnon toimialan tavoitteiden tehtävien ja käytettävissä olevien resurssien välillä on epäsuhtaa ja resurssit ovat kaiken kaikkiaan hyvin niukat

sen takia halusin keskustaa tässä puolustaa että toivon että tässä salissa hyvistä töistä annetaan kiitosta yli puoluerajojen yli oppositio ja hallitusrajojen

arvoisa puhemies

erityisen huolissaan valiokunta on aluehallinnon avien ja elyjen resursseista joilla toimeenpannaan ympäristötehtäviä

valiokunta kantoi erittäin suurta huolta tästä ennen muuta vapaaehtoisen maanpuolustuksen ampumaratojen löytymisestä mutta myös metsästys ja harrastuskäytöstä

nyt tämä meidän maamme ykn vammaissopimuksen vastainen ihmisoikeusrikkomus korjataan ja täytyy siitä kiitosta antaa

minun mielestäni on erittäin tarpeellista nyt kun tämä eduskuntakäsittelyyn tulee kiinnittää huomiota vielä muutamaan asiaan ja ne ovat tässäkin keskustelussa esille nousseet

uhkana on esimerkiksi ettei kaikkein suuririskisimpiäkään kohteita voida tarkastaa teollisuuspäästödirektiivin mukaisesti ja sopeuttamistarve vaikuttaa myös ympäristölupien käsittelyyn

väliaikaisuudesta totesin jo aiemmin ja totean uudestaan että tämän vaikutus on väliaikainen yrityksille ja se tekee tästä elvyttävän

eli erittäin tärkeää on se että valtaosa suomalaisista haluaa tämän lain eteenpäin että kaupoilla ja ihmisillä on mahdollisuus valita itse koska pitävät kaupan auki ja toisaalta koska kauppaan menevät

tyytyväinen täytyy olla siihen että nyt eduskunnan hallituspuolueiden ja kaikkien ryhmien yhteisellä aloitteella näitä kuntoutusrahoja lisätään mutta kysyisin teiltä ministerit että voisitteko te nyt luvata tämän salin edessä että enää jatkossa tällaisia aloitteita ei tarvita vaan tästä eteenpäin me kannamme automaattisesti huolta näistä veteraaneista niin että jokainen pääsee kuntoutukseen

eli tuo väliaikaisuus jää sitä kautta yrityksille että kun nämä ympäristöverot tulevat yrityspainotteisesti myöhemmin vasta toteutettaviksi niin tässä jää tuo väli joka tekee tästä väliaikaisen ja ennen muuta elvyttävän

valiokunta pitää hyvänä että ympäristöministeri on käynnistänyt useita kehittämistoimenpiteitä joiden avulla pyritään ylläpitämään laadukas tehokas ja vaikuttava ympäristöhallinto niukkenevista voimavaroista huolimatta

tämä nyt koskee tässä vaiheessa ainoastaan laitoshoitoa ja varmasti on mietittävä sitä minkä takia tätä ei ulotettaisi muihinkin hoitomuotoihin avohoitoon taikka vastaaviin mutta nyt otetaan merkittävä askel eteenpäin

itse entisenä opettajana pohdin sitä voisiko muoto olla myös velvollisuus

valtiovarainministeri katainen totesi että kyse ei ole ensisijaisesti elvytystoimenpiteestä vaan pitkän aikavälin kestävyydestä mutta elvyttäväkin vaikutus on kuitenkin ilmeinen ja näin se on

olen tyytyväinen että näihin huoliin on kiinnitetty nyt sitten huomiota

velvollisuus puuttua silloin kun tieto tulee opettajalle